eikö tässä ole semmoinen tulossa

metsähakevoimalat saavat myös nykyisten lakien perusteella sähkö on serkku tutut luke ja sähköntuotantotukea käyttäessään venäläistä metsähaketta elikkä nyt venäläiset saavat sitä tukea

eräiden paljon harjoittelua vaativien lasten ja nuorten harrastusten hinta on kymmenessä vuodessa kaksin tai jopa kolminkertaistunut opetus ja kulttuuriministeriön tutkimusraportti kertoo

kiitos

jos tämä tuki olisi kohdistettu sinne kotimaiseen energiaan eikä sinne venäjälle niin todennäköisesti tuo saha olisi tälläkin hetkellä toiminnassa ja ne työpaikat siellä olisivat säilyneet

ensinnäkin seurat käytännössä heittävät suuret määrät vielä lajista kiinnostuneita nuoria pois harrastuksesta ja lajitoiminnasta

hinnannousua selittää harrastusmäärien kasvu

tämmöinen käytännön asia että jos ajatellaan että se kenttäsirkkelimies rupeaa siellä kylällä sahaamaan niin hän ottaa sinne lavalle vain hyvää puuta

meillä on kylällä kyläkauppias sai muuten viime vuonna yrittäjäpalkinnon siellä yksi työntekijä on siellä palkattuna mutta hänellä ei ole vapaa aikaongelmia

mietinnössään ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisenä että ulkoasiainministeriössä on käynnistetty kansalaisjärjestöjen työn vaikuttavuuden arviointi

toivonkin että pystyisimme estämään nykyistä kehitystä tai edes jarruttamaan sitä ja vielä mainitsen tässä

esimerkiksi minä olen nuorimmasta päästä sahureita

jos tämä yhteiskunta olisi yrittäjäystävällinen eikä verottajaystävällinen niin esimerkiksi voitaisiin katsoa näistä lomittajista esimerkkiä

sekä ulkoministeriön omat raportit että ritva reinikan riippumaton arvio suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta osoittavat että toistaiseksi seuranta ja tulosten raportointi kehityspolitiikassa on ollut heikkoa

jos pystyttäisiin palkkaamaan esimerkiksi viitasaaren alueelle siellä on monta kyläkuntaa ja siellä on kyläkauppiaita tämmöinen lomitusjärjestelmä niin kuin on maatiloilla se kävisi siellä yhdessä kaupassa kolme viikkoa ja se voisi pitää lomaa ja seuraavaan siirtyisi eikö tämmöinen olisi yksi vaihtoehto että saadaan nämä yrittäjät joskus lomalle

minun täytyy sanoa että minulla on melkein kaikkia tuskia ollut mutta yksi tuska on jota ei varmaan tulekaan ja se on synnytystuska

minusta on erittäin huolestuttavaa että kehitysyhteistyöhön on vuosikymmeniä kaadettu rahaa valtion budjetista ja vieläkin tilanne on se että tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat hämärän peitossa

meillä on sotaveteraaneja ja kun varusmiehet komennetaan tuonne katujen varsille keräämään rahaa heille niin sehän on vapaaehtoista

ne ovat avainkysymys kun oppositio täällä nyt varmastikin useamman tunnin ajan ja kymmenien puheenvuorojen voimalla kritisoi sitä että bktn suhdeluku on pienenlainen verrattuna eun ja ykn tavoitteisiin

kyllä sotaveteraanit unohdetaan ja kaikki tämmöiset mutta muista koko maailmasta ollaan kyllä huolissaan tässä torpassa

helsingin sanomien haastattelussa viime vuoden tammikuussa tämä entinen suomen mosambikin ja kenian suurlähettiläs kertoi että jos suomi lopettaisi kehitysapunsa mosambikiin heti huomenna mikään mosambikissa ei muuttuisi

artikkelissa todetaan että köyhyys ei ole juuri vähentynyt saharan eteläpuolisessa afrikassa eli juuri niissä maissa jotka ovat saaneet eniten kehitysapua

koska väestönkasvu on voimakasta on äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä näissä maissa lisääntynyt vuosikymmenien kehitysavusta huolimatta

minä en mitään debattia ala tästä käymään mutta minä olen aivan varma minä tunnen lindströmin sen verran hyvin että hän tekee hartiavoimin tuolla töitä että on töitä ja sen tekee minkä pystyy

aivan varma olen siitä asiasta mutta kun ei ole jakaa kuin tyhjää tyhjää kupissa niin sieltä ei pysty nyhjäisemään jos on tyhjä kuppi ei ainakaan kapustalla ottamaan

nyt kehitysavun tavoitteena ei ole saada aikaan tuloksia vaan saada menemään tietty määrä rahaa hän toteaa

ja sitten vielä kun puhuttiin tästä autoverosta niin siinähän on tarkoitus semmoinen ymmärrän sen kyllä että sitä köyhää se ei auta yhtään mitään ne ajavat halvoilla autoilla ja se verotus ei auta sinne yhtään mitään kun puhutaan päästöistä ja tämmöisistä ja siitä että pitäisi siirtyä uudempaan autokantaan että sillä yritettiin vauhdittaa sitä päästötöntä uudempaa autokantaa että se saataisiin tänne suomeen

arvoisa rouva puhemies

konkreettinen esimerkki kääriäisen tarkoittamista hukkaan menneistä rahoista löytyy jordaniasta

joulun alla verkkouutiset julkaisi artikkelin jossa kerrottiin että suomen punaisen ristinkin rahoittama valtava syyrialaisten pakolaisleiri on lähes autio

rahallisesti tuolla ei ole mitään merkitystä

ja siitä halpatyövoimasta minä yrittäjätaustaisena niin kuin mainitsitte tuossa sanon sen verran että ei siellä ole tarkoitus ketään pitää halvalla töissä

tiet ovat autiot

ensimmäisistä valmiiksi rakennetuista neljästä kylästä kahdessa ei asu ketään ja viitisenkymmentä kauppapaikkaa on tyhjillään

arvoisa puhemies

lainaan siitä vähän

hallinto oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa muutettaisiin niin että se olisi ulkomaalaislain valitusasioissa päätösvaltainen myös kokoonpanossa johon kuuluu kaksi jäsentä

arvoisa puhemies

tuo pankkivero on semmoinen isku

valitusluvan myöntämisen edellytykset muuttuisivat tämän esityksen myötä niin että lupa voitaisiin myöntää ainoastaan jos muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada asia korkeimman hallinto oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myöntämiseen on muu erityisen painava syy

minä maaseutuyrittäjänä olen nyt jonkin verran kiertänyt noita kyläkuntia ja siellä on semmoinen niin sanottu rahoituskriisi päällä

esimerkiksi nyt jos yritys tällä hetkellä investoi koneisiin kone laitetaan aina rahoituksella

arvoisa puhemies

esityksen sisältämät asiat ovat positiivisia askeleita oikeaan suuntaan mutta aivan riittämättömiä

nyt kun tämä vero tulee sinne niin varmasti ne loputkin hanat laitetaan kiinni

valtaosa turvapaikkaturisteista on tullut ainakin kymmenen turvallisen maan läpi suomeen eikä heillä kotimaassakaan ole ollut konkreettista henkeen ja terveyteen kohdistuvaa uhkaa vaikka kaikenlaisia tarinoita he ovatkin oppineet kertomaan

loppupelissä tämän vielä maksavat veronmaksaja ja se työtön mikä tulee tämän pankkiveron päälle se johtuu siitä hän joutuu sen maksamaan sieltä

arvoisa puhemies

se on nimenomaan näin

enimmäkseen he ovat ilmaisen sosiaaliturvan perässä reissaavia nuoria miehiä joita ei kiinnosta rakentaa omaa isänmaataan

lisätalousarviossa leikataan tai otetaan pois päästökaupasta tulevat rahat jotka on ohjattu kehitysapuun

kaiken takana on kateus ja katkeruus eikä siinä ole muuta kuin että tuo niin sanottu vihollinen joka on työnantaja painetaan alas

heitä kiinnostaa siivestäminen

arvoisa puhemies

koska alun alkaenkaan he eivät täytä kansainvälistä suojelua koskevia kriteereitä en tiedä miksi heillä ylipäänsä pitäisi olla valitusoikeudet

se auton ostajahan maksaa sen

me olemme vain maksajia loppupelissä

arvoisa puhemies

siellä noilla sahoilla ja teollisuuslaitoksissa kävi semmoisia ohjelmia tekemässä kaveri hyvin koulutettu ja osasi homman mutta tämä tilanne mikä oli suomessa vei konkurssiin

tuohon edelliseen keskusteluun sen verran että edellisen hallituksen valtiovarainministeri painui ensimmäisenä kreikkaan kun siellä oli kriisi

esittäisinkin nyt että esimerkiksi näillä sisä suomen alueilla mitkä eivät ole ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä se ruotsin kieli nyt joutaa sieltä pois ja sen tilalle liikuntaa koska siitä on hyötyä sitten tulevaisuudessa

yleensä vihervasemmistolla on ollut tämmöinen tapa että laitetaan suomalaisen yrittäjän ja työmiehen taskuun käsi

ei minua kiinnosta minä olen köyhä jätkä ja joutunut pennusta asti tekemään vaikka minkälaista hommaa ihan lapsesta lähtien

se ensimmäinenkin hakemus pitäisi tehdä pikapäätöksenä rajalla

jos asiallisia henkilöpapereita ei ole hakemusta ei pitäisi käsitellä lainkaan vaan suorittaa saman tien pikakäännytys ja sellainen leima takapuoleen ettei takaisin tule

nimittäin minä nyt käytännössä olen nähnyt tuolla semmoisen tilanteen että jos työmarkkinoille otetaan esimerkiksi metsään töihin missä tarvitaan ruumiillista työtä niin tällä hetkellä valitettavasti tilanne on se että neljäviisikymppinen kaveri on siinä paras tekijä

nyt me teemme niitä parannuksia mitkä silloin olisi pitänyt tehdä ja jos me olisimme olleet silloin hallituksessa ei varmasti olisi tullut semmoista tilannetta kuin nyt on

mutta olen huomannut semmoisen asian myös te tiedätte sen että nyt kun ollaan globaalissa maailmassa ja raha liikkuu sinne missä se tuottaa parhaiten niin se rikas pystyy siirtelemään niitä rahoja vaikka portugaliin taikka minne tahansa missä se tuottaa

arvoisa puhemies

tämä kaveri sanoi nyt että minulle riittää se löi pillit pussiin ja sanoi että hän osaa sen verran tuota lontoon murretta että hän pärjää tuolla maailmalla ja lähti

arvoisa rouva puhemies

tämä vasemmiston tyyli nyt on tietysti tuttu jo sodanjälkeiseltä ajalta että haukutaan räkytetään

minä haluaisin sinne kyllä iskeä käteni en minä sitä sano mutta kun se on semmoinen näkymätön kasvoton valta joka siirtyy silloin pois kun siihen mennään yrittämään koskea

ja nämä asiat tulevat vielä kertautumaan tulevaisuudessa meidän syliin se että kansalaisten kunto on tämmöinen

me emme sitä tekisi mutta valitettavasti meille on tämmöiset valjaat heitetty sieltä edellisestä hallituksesta ja ei voi kuin valittaa

ja muun muassa eun kuolinpesä mihinkä sdpn valtiovarainministeri kiinnitti meidät maksumieheksi niin kiinnitys on kuolinpesässä kiinnitys

elikkä silloin kun me lähdemme sinne nipistämään heiltä he siirtyvät muualle ja meiltä menevät investoinnit yritystoiminta entisestään karkaavat pois

minä olen ollut kouluissa muutamassa paneelissa ja sitten siellä on aina tullut esille kun on kysytty mikä on se vastenmielisin kieli taikka aine siellä koulussa ylivoimaisesti eniten pakkoruotsi

sirppitalkoot on laitettu pystyyn viety sinne ideologiaa ja siellä ei ole tavallisen kansan suuhun leipää laitettu ainoastaan se ideologia joka on tuottanut lähinnä nyt erimielisyyksiä ja sotia

meillä on semmoinen maantieteellinen asema että jo silloin olisi pitänyt huomata että me olemme vielä pikkusen pahemmassa paikassa kuin tuo kreikka

miten te edustaja heinäluoma iskisitte tähän suoneen kiinni

hirmuista sanoisi varmasti presidentti paasikivikin jos eläisi

jos tänne tulee vielä kymmenkertainen määrä näitä niin sanottuja turvapaikkaturisteja mihinkä meidän oikeuslaitoksemme joutuu